mitä tulee kysymykseen siitä voiko tämä tarkoittaa sitä että museoviraston toimintamenot leikkautuvat näiden vuokrien takia niin minun vaatimuksestani ne on irrotettu toimintamenoista

avaamassa puolessa vuodessa

voisi kysyä eikö hallitus ole jo riittävästi viimeisten kuukausien aikana huomannut että ilman vaikutusarvioita hätäisesti ei kannata tehdä massiivisia päätöksiä

nimenomaan tässä keskustelussa on se ongelma että jotenkin ajatellaan että turve olisi ilmaston kannalta parempi kuin kivihiili

edustaja tiainen kysyi freelancereiden eläkkeistä ja sosiaaliturvasta se on aito ongelma

arvoisa rouva puhemies

kun tässä sanotaan että parannetaan meidän palveluita kysymys on siitä että kyllä nämä täynnä olevat kapasiteetit kelpaavat yksityisille yrityksille kermankuorintaan voitontavoitteluun mutta kuka ajaa tässä laajassa maassa ne osuudet joissa liikenne ei ole kannattavaa

monet taiteilijat luovien alojen työntekijät elävät jossain he eivät ole oikein työntekijöitä eivätkä yrittäjiä vaan jotain siellä välimaastossa

edustaja anteeksi ministeri soini ehkä pitää enemmän edustaja soini puheenvuoroja sanoi että vasemmistoliitto halusi tehdä tämän muutoksen vaalipiirijakoon ja se tehtiin jotenkin parlamentarismin ulkopuolella

nämä asiathan eläkkeet ja sosiaaliturva kuuluvat sosiaali ja terveysministeriöön jossa on ollut työryhmiä mutta valitettavan hitaasti tuntuu etenevän näiden työryhmien työ ja ratkaisujen löytäminen

sen vuoksi pitää panostaa kotimaiseen esimerkiksi biomassaan uusiutuviin tai vaikkapa aurinkovoimaan jota tässä vähätellään

täytyy sanoa kun tunnen aika hyvin puolueen puheenjohtajana tätä historiaa että me emme olisi halunneet tehdä tällaista vaalipiirijakoa olisimme halunneet tehdä toisenlaisen

vasemmistoliitto puolueena osti itselleen oman aurinkopaneelin ja suosittelen sitä muillekin puolueille jotka haluavat uusiutuvia kotimaisia energiamuotoja

minusta on aivan oikein eteläsuomalaisena helsinkiläisenä kansanedustajana että etelä suomen liikenteellä tuetaan myös harvemmin asuttujen alueiden liikennettä

arvoisa rouva puhemies

tämä on minusta tärkeää nostaa esille myös sen vuoksi että meidän vaalijärjestelmämme ei ole kaikella tapaa demokraattinen

arvoisa puhemies

kesän aikana tätä konsensusta ovat rikkoneet lähinnä kaksi henkilöä pääministeri alexander stubb ja puolustusministeri carl haglund jatkuvasti käyttämällä nato myönteisiä puheenvuoroja mainostamalla natoa

nimittäin meillä on erittäin korkeita piileviä äänikynnyksiä edelleen näidenkin muutosten jälkeen joten olisi tärkeää että kaikkialla suomessa äänellä on sama painoarvo ja sen vuoksi meidän vaalipiirejämme pitäisi suurentaa tai tuoda tasauspaikkajärjestelmä

ei haluttu yrittääkään edes kantaa vastuuta parantaa suomalaisten tavallisten ihmisten palkansaajien työttömien eläkeläisten opiskelijoiden tilannetta

jos halutaan yhteistä politiikkaa niin silloin kannattaa kunnioittaa hallitusohjelman kirjausta siitä että nato jäsenyyttä ei edistetä ei valmistella ei haeta

tällä kannalla myös perussuomalaiset oli silloin kun se oli pieni puolue mutta nyt kun esimerkiksi pyrittiin perustuslain muutokseen jolla olisi kasvatettu mahdollisuutta kasvattaa vaalipiirejä niin perussuomalaiset nyt kun hetkellisesti on vähän isompi unohti nopeasti sen mistä perussuomalaiset ovat tulleet ja mihin he ovat menossa takaisin

me yritämme meillä ei ole madon selkäranka joka ensimmäisen vaikeuden edessä uppoaa syvälle multaan ja yrittää piiloutua tilanteelta

arvoisa puhemies

pidän vähän erikoisena että jälkikäteen en tiedä voiko helsinkiin käyttää termiä iltalypsy mutta kuitenkin tuntuu vähän siltä kun toiveet on täytetty sanotaan että eiväthän nämä riitäkään mihinkään

ei riitä että mahdollisesti ulkoasiainvaliokunnalle toimitetaan kirjallisia raportteja

kun käydään energiapoliittista keskustelua kun tehdään energiapolitiikasta päätöksiä niin vasemmiston mielestä pitää olla kaksi keskeistä kylkeä

helsingin telakan omistaa osittain venäläinen yritys joka ei ole eun pakotelistalla mutta on ilmeisesti yhdysvaltain listalla ja rahoitus telakalle on sen takia katkennut mikä uhkaa satoja ellei tuhansia työpaikkoja

muun muassa suomen psykologit ovat kannanotossaan nimenomaan tuoneet ilmi että tämä on hyvä lakiesitys ja se parantaa lasten asemaa

toinen on ilmasto ja ympäristö ja toinen on työllisyys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meidän pitää tehdä energiapolitiikkaa joka tukee näitä molempia asioita

edustaja pekonen aikaisemmin esitti jo kysymyksen ministeri stubbille siitä eikö pitäisi huomioida tulopuoli

jos katsoo tätä fennovoiman hanketta ja sitä mitä tekevät meidän yksityiset yritykset niin ne yksi kerrallaan vetäytyvät tämän takaa pois

myös se kun puhutaan että lapsella pitää olla isä ja äiti perheessä valitettavasti monelle yksinhuoltajaperheelle kuulostaa aika julmalta puheelta

te olette edustaja satonen jo vuosia väittänyt että suomi on kymmenillä miljardeilla elvyttänyt mutta sehän ei pidä paikkaansa

arvoisa rouva puhemies

sipilän tylypahkan velhokoulussa osataan temput

meillä on korkea työttömyys ja meillä on automaattivakauttajat eli silloin kun työttömyys kasvaa joudumme maksamaan työttömyyskorvauksia ja saamme vähemmän verotuloja

vaalien jälkeen nähtiin ennennäkemättömät takinkäännöt ja nyt kansalle tarjotaan silmänkääntötemppuja

tämä osoittaa sitä että se mikä tässä on kasvanut on kunnallisten energialaitosten osuus ja venäläisen valtionyhtiön osuus mutta yksityinen vetäytyy

eriarvoisuus on suurta

ja nyt kysymys on siitä että ainoa kestävä tapa pysäyttää velkaantuminen saada työllisyys paranemaan ja talous kasvamaan on panostaminen työllisyyteen

vaikkapa siellä metalliverstailla tarvitaan energiansäästöä tarvitaan taajuusmuuntajia tarvitaan kotimaista tuotantoa jotta me voimme tehdä tuulivoimaa niille runkoja

kun kymmenen vuotta sitten yksi kymmenesosa perheistä sanoi että harrastusten hinta on esteenä lasten harrastamiseen nyt jo kolmasosa

siviilivihkiminen naisten tasa arvoinen asema avioliitossa naisen oikeus sukunimen säilyttämiseen avioliitossa parisuhdelaki kaikki nämä olivat lakeja joiden piti viedä suomi turmioon ja tuhota ydinperhe

arvoisa puhemies

nyt pitäisi arvioida se että kun panostetaan johonkin tässä tapauksessa harmaan talouden torjuntaan niin kuin edellinen hallitus teki niin se toi lisätuloja kymmeniä miljoonia euroja

silloin ei riitä se että valtiovarainministeri stubb sanoo puheenvuorossaan toivottavasti saamme talouden kasvuun vaan silloin tarvitaan konkreettisia toimia

tässä meidän ryhmässämme on esimerkiksi useita pääluottamusmiehiä on rautakouria telakan vanhoja pääluottamusmiehiä olen tavannut paljon paperitehtaiden pääluottamusmiehiä

nyt tarvitaan sellaista talouspolitiikkaa että ihmisille löytyy työtä he pystyvät maksamaan veroja jolloin meidän kansantaloutemme lähtee hyvään suuntaan meidän taloutemme lähtee nousuun ja päästään ylös tästä lamasta

uskoisin että vasemmistoliittoa esimerkiksi helsingissä äänestävä henkilö näkee mieluummin eduskunnassa vaasalaisen vasemmistoliiton kansanedustajan hänen äänellään kuin kokoomuslaisen helsinkiläisen

arvoisa puhemies

ja kyllä minä uskon että tekin sosialidemokraatit kuitenkin sen verran vielä oman puolueenne linjaan luotatte että toivotte että mieluummin teille annetulla äänellä tulee toisesta vaalipiiristä demarille paikka kuin omasta vaalipiiristä jollekin toiselle

nämä tulothan tasapainottavat budjettia

siellä on niitä myös vasemmistolaisia jotka puoltavat ydinvoimaa mutta älkää sanoko niin että jokainen suomalainen duunari olisi ydinvoiman puolella

ei tämä maa millään uusien ajatusten haihattelulla nouse vaan tämä nousee sillä että luodaan työpaikkoja annetaan työttömille mahdollisuus tehdä töitä

kun edustaja rantakangas otti puheenvuoron odotin että sieltä olisi tullut kovaa kritiikkiä hallitukselle siitä että maakunnat on unohdettu alueita jaetaan maakunnat hylätään

se johtuu siitä että toisaalta joudumme maksamaan niin valtavan paljon työttömyyskorvauksia ja toisaalta työttömyyden myötä menetämme verotuloja menetämme valtavan määrän työtunteja

se vaatii hyviä yhteyksiä toimivia opetusjärjestelmiä

tällä hetkellä monet ek johtoiset yritykset kokoomusjohtoiset yritykset irtisanovat edelleen työntekijöitä eivät anna edes sitä mahdollisuutta työntekoon

halutaan luoda uusia työpaikkoja uudesta energiasta duunareiden puolella myös

opetus ja kulttuuriministeriö sosiaali ja terveysministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö ovat pyrkineet tekemään tätä työtä entistä enemmän esimerkiksi sitä miten työpaikoilla saadaan ihmiset liikkumaan entistä enemmän

ministeri brax te asetitte tarastin työryhmän

työryhmältä tuli esitys jonka hyväksyi kuusi kahdeksasta eduskuntapuolueesta yli kaksi kolmasosaa eduskunnan kansanedustajista ja siinä esitettiin kampanjakattoa

nyt tarvitaan talouspolitiikan ja yritysten hengessä muutos

mutta onko järkevää talouspoliittisesti onko oikeudenmukaista inhimillisesti se että käytämme varoja vain kustannusten hoitoon ongelman hoitamiseen emmekä varaa riittäviä määrärahoja ja lääkkeitä itse ongelman ratkaisemiseen

silloin kerrankin pääsisimme kun täällä nousi puheenvuoroissa että ei juurikaan liikunnasta ja urheilusta eduskunnassa puhuta aidosti puhumaan koska yksi meidän yhteiskunnan suurimpia ongelmia on liikkumattomuus ja meillä on kasvamassa joidenkin tutkimusten mukaan maailman liikkumattomin nuoriso

miten on mahdollista että kahden puolueen kokoomuksen ja rkpn varakkaimpien puolueiden puoluesihteerit jotka eivät ole eduskunnassa pyyhkivät jollain tätä yli kahden kolmasosan kansanedustajien puolueiden näkemystä kampanjakatosta

paluu menneisyyteen se että oli

monien vanhemmat on äidit ovat kotona ja varmaan pitäisi lauantait olla töissä ja työpäivien pidempiä

kyllä kansanvallan kannalta on erikoista kuulla se että näin ratkaisevista asioista ei pitäisi keskustella julkisesti kun halutaan siirtää brysselin kabinetteihin päätöksentekoa eläkkeistä palkoista verotuksen siirtämisestä progressiosta välillisiin epätasa arvoisiin veroihin ja täällä voivotellaan sitä että näistä käydään julkista keskustelua

täällä on hyvin selvästi tullut esille punavihreän opposition yhteinen vaatimus siitä että hallitus tuo heti syyskauden alussa lisätalousarvion jossa lisätään työllisyysmäärärahoja ja uskon että tämä viesti on mennyt perille myös hallitukselle niin kovakorvaisia niin talouspoliittisesti ja inhimillisesti kovia eivät voi olla edes hallituksen ratkaisut

ministeri kyllönen joka puolusti maakuntia oli harvaan asuttujen seutujen puolella

sen sijaan vähän edustaja kalmarin ja edustaja räsäsen puheenvuorot ovat häirinneet siinä kun te sanotte että täällä syyllistetään niitä vanhempia jotka hoitavat lapsia kotona

kyllä nyt pääministeri kiviniemi kysymys on siitä että suomen kansan pitää saada tietää ja pitää olla selvät linjaukset siitä mihin suomi on sitoutumassa ja mitä suomi ei hyväksy

minusta nämä edustaja kalmarin ja edustaja räsäsen puheenvuorot kuulostavat enemmän siltä että syyllistetään niitä jotka haluavat että lapsi saa varhaiskasvatusta ja on päivähoidon piirissä

valtiovarainministeri stubb sanoi omassa puheenvuorossaan vähän ilkikurisuutta hakien että kriisitietoisuutta on kun sentään lisämäärärahoja ei oppositio esitä

tämä minusta on valtavan iso kysymys

en tiedä oliko kysymys ajatusvirheestä vai siitä että tuore valtiovarainministeri ei vielä tunne budjettiprosesseja nimittäin punavihreä oppositio olisi esittänyt lisämäärärahoja nyt ja heti mikä olisi ollut tarpeen jos momentti vain olisi ollut auki

itse asiassa tähän tilanteeseen nähden on käsittämätöntä että tämä momentti ei ollut hallituksen toimesta auki ja siihen ei esitetty lisää määrärahoja

arvoisa rouva puhemies

tässä lisätalousarvion lisäksi käytiin keskustelua kreikan tilanteesta johtuen siitä että se mikä on kreikassa tulevaisuudessa ratkaisu vaikuttaa suoraan kaikkien eurooppalaisten maiden talouteen

arvoisa rouva puhemies

suomessa käydään liian paljon keskustelua että me ja ne ikään kuin suomalaiset ja kreikkalaiset olisivat vastakkain

nimittäin ainoa tapa jolla me saamme talouden kääntymään millä me pystymme huolehtimaan hyvinvointivaltiosta on se että me pystymme luomaan työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies

edustaja rantakangas te olette kyllä nyt heikoilla jäillä

arvoisa puhemies

te yritätte kritisoida kaikkea mikä liikkuu mutta te ette puutu siihen mikä on tämän meidän taloustilanteemme suurin ongelma

on suomalaisten kaikkien eurooppalaisten etu se että kreikka saa taloutensa kuntoon saa inhimilliset elämän edellytykset

edustaja eestilän linjaus siitä että autoveron alennus tehtiin köyhille on kyllä aikamoinen uutinen täällä näin varmaan ne työttömät joilta nyt leikattiin työttömyysturvaa ovat kovin kiitollisia siitä että jos heillä olisi varaa he voisivat ostaa autoja

se on meidän jatkuvasti kasvava työttömyys

silloin keskustelu joka täällä pyörii esimerkiksi vakuuksista tai siitä leikataanko lainoja vai ei on kuitenkin ainakin näistä ensimmäisestä enemmän aidanseipäistä keskustelua kun pitäisi koko ongelma ratkaista

ja tähän hallituksen ainoa resepti tuntuu olevan pakkolait joista muun muassa professorit korkman pohjola paanetoja heimonen lausunnoissaan toteavat että nämä pakkolait kun ostovoimaa leikataan pikemminkin saattavat jopa heikentää työllisyyttä kuin parantaa

arvoisa puhemies